yksi ratkaisu on yrittäjävähennys jonka mahdollisimman etupainotteista toteuttamista keskusta esittää

edustaja kankaanniemikin puheenvuorossaan viittasi että tässähän on myöskin tämä katto että jos hinta nousee niin tähän kysymykseen sitten palataan

arvoisa puhemies

siinä mielessä tämä ponsi jonka valiokunta teki mielestäni on todella paikallaan ja toivotaan että hallitus tekee ehkä erillisselvityksen tai antaa joka tapauksessa riittävän vastauksen

keskusta edellyttää että hallitus jatkaa maatalouden tukalan tilanteen helpottamista ja tekee kriisirahoituspäätöksen viipymättä ja viimeistään sen jälkeen kun mahdollinen eun kriisituki tiedetään

varmasti on niin että kun talouden tilanne on tällainen niin meidän pitää näihin suuriin talouden kysymyksiin talouskasvuun yhteiskuntasopimukseen asettaa painopiste

kysymyshän on siitä että suomalaisella työllä ja tuotannolla pitää olla kilpailukykyä ulkomailla ja suomessa ja totta kai se vaatii rakenteellisia uudistuksia ja uudistuksia suomen kilpailukyvyn hyväksi

kun katson tätä vaihtoehtobudjettia niin liikkumavara on aika olematon eikä mitään todellisia vaihtoehtoja kuitenkaan suuressa mitassa hallituksen linjaan ole olemassa

tässä on hallitus aloittamassa taivaltaan taitaa olla kuudes päivä meneillään ja voi olla että tässä suhteessa on pieniä teknisiä ongelmia pieniä teknisiä ongelmia ja juoksua pitää parantaa

kiinnitän huomiota kuitenkin siihen että ulkoministeri soini jo kävi ruotsissa ja pääministeri sipilä ymmärtääkseni vierailee tiistaina tai maanantaina ruotsissa niin että kanssakäyminen uudella hallituksella ruotsin kanssa ja varmaan muiden pohjoismaiden kanssa tulee olemaan varmaan vilkasta

mitä enemmän työllisyys saadaan paranemaan sitä kestävämmin voimme huolehtia yhteiskuntamme heikompiosaisista ja pitää suomen ehyenä

en ymmärtänyt miten metsäverotus liittyy tähän mutta varsinainen viestini on se että ei tässä tarvita todellakaan syyllisiä vaan nuorille ja muille ihmisille työpaikka

säästöistä huolimatta olemme pystyneet tekemään myös parannuksia

jos viime vuonna edellinen hallitus on alibudjetoinut työllisyysmäärärahoja niin se on tietysti ongelma joka olisi ehkä pitänyt nopeammin korjata

nimenomaan hallituksen ja eduskunnan on pidettävä niiden suomalaisten puolta joilla ei ole raharikkaita ja vahvoja etujärjestöjä tukenaan

mutta todellakin me tarvitsemme suomessa kuitenkin tietyn omavastuun ihmisille tiettyä kannustavuutta järjestelmissä ja jos me lähdemme siitä että sitä ei ole niin ollaan näissä esimerkeissä minullekin on tullut monta ja en tiedä ovatko ne totta mutta yrittäjät sanovat että paikkakunnalla on paljon työttömiä mutta he eivät saa työntekijöitä

toivon että oppositiokin muistaa nämä periaatteet eikä lähdetä ihmisiä ja toimijoita leimaamaan tarpeettomasti ja virheellisesti

me emme voi nostaa itseämme hiuksista ylös vaan parempi tulevaisuus on tehtävä itse uudistamalla ja sopimalla sekä tekemällä

erittäin tärkeitä ovat nämä lainsäädäntöhankkeet mihin ministeri stubb viittasi ja joita suomessa parhaillaan valmistellaan ja joita ecofin valmistelee liittyen tähän beps hankkeeseen

tämä on sietämätöntä kun meillä on sama valuutta ja muuta ja on hyvä että komissio on nostanut valtiontukikanteita näissä asioissa ilmeisesti on myöskin menestyksellinen

on myöskin hyvä että eu tasolla ollaan suuria yrityksiä todella suuria yrityksiä nyt velvoittamassa kertomaan mihin he veronsa maksavat

minusta suomen hallitus on tässä toiminut koko ajan aktiivisesti eturintamassa

puhemies

sen verran täydentäisin tai korjaisin edustaja kiurun puhetta että minusta parempi kysymys on se miksi eduskunnassa on annettu rahoja investointiin kentälle jossa ei ole lainkaan lentoja

se toimii nyt hyvin ja on juuri sellainen väline jota me tarvitsemme myöskin täällä tieinfrapuolella totta kai

todella me olemme budjettialijäämän piirissä tänä vuonna ja se on suomelle paitsi ongelma myös häpeä ja näin ei voida jatkaa

tästä luottamusvajeesta me voimme nyt päästä pitkäjänteisellä työllä ja luulen että juuri siihen niin kuin edustaja vanhanen totesi hallitusohjelma uudistusohjelmineen työllisyys ja kasvusopimus ja mahdollinen yhteiskuntasopimus luo sellaista luottamuksen pohjaa ja sillä tavalla suomi voi lähteä nousemaan

nythän me olemme kuulleet tällä viikolla jo ensimmäiset positiiviset investoinnit myöskin tuolla turun suunnalla ja luulen että tämä tulee jatkumaan mikäli me voimme palauttaa luottamusta suomen talouteen

arvoisa rouva puhemies

pääjohtaja totesi että meillä on kaikilla oikeus mielipiteeseen mutta ei meillä kaikilla ole oikeus faktoihin jotka ovat tässä hyvin selviä

näin ollen olisi tärkeää se että kreikkakin voisi siirtyä sellaisten uudistusten tielle joilla jollain aikavälillä julkinen talous saadaan kuntoon

sen sijaan sellaiset maat kuten baltian maat kreikka ja irlanti jotka ovat tehneet näitä rakenneuudistuksia ja säästötoimia mitä hallitus on esittämässä menestyvät

jos oli seuraava täysistunto tiistaina seitsemästoista viidettätoista kastepisteestä kello neljätoista

toinen asia on että kyllä vaaleja täytyy yhdistää koska jos me elämme vaalit joka vuosi se myöskin jäykistää tätä poliittista päätöksentekoa tänä gallupdemokratian aikana muutenkin tahtoo olla niin työmarkkinoilla kuin täällä eduskunnassakin joskus vaikeaa tehdä sellaisia päätöksiä mitkä ovat välttämättömiä

siellä on hyviä elementtejä jotka edistävät työllisyyttä ja yrittäjyyttä

toisaalta verotuksessa on isoja haasteita kansainvälisen veroyhteistyön osalta meillä on tulossa maakuntauudistus meillä on tulossa perustulouudistus ja meillä on kannustinloukkuja

lähinnä ajattelen seuraavaa vaalikautta varten jolloin voitaisiin vastata näihin moniin haasteisiin siten että olisi hyvä keskustelupohja sitten meidän poliitikoillamme linjata asiantuntijatyöryhmän perusteella

meidän on syytä ottaa tästä oppia ja se on se että entistä tärkeämpää on se että suomessa hoidetaan taloutta luottamusta herättävällä tavalla ja että hallituksen ohjelma ja mahdollisesti yhteiskuntasopimus kokonaisuutena muodostavat sellaisen luottamuspääoman jolla me voimme suomessa rakentaa omaa nousuamme

kreikasta edustaja arhinmäki te kävitte hakemassa oppia älkää menkö toista kertaa

eikö niin ministeri että tällä ratkaisulla hallitus pyrkii myöskin edistämään työpaikan lähidemokratiaa ja luomaan sellaisia työaikajärjestelyjä jotta voidaan niitä työpaikkoja turvata

ensinnäkin mitä tulee asumiseen niin on todella iso ongelma tämä asuntojen kalleus erityisesti pääkaupunkiseudulla ja minä luulen että tämä ei tukemalla korjaannu päinvastoin saattaa olla että erilaiset tuet kapitalisoituvat hintoihin

minusta meidän pitäisi suomessa selvittää koko tämä asumisen tuki kaikkinensa ja katsoa sitä kokonaisuutena ja todella tämä on keskittymisongelma ja muu ongelma

sitten rouva puhemies kyllä pitää susista sanoa sen verran vaikka tiedän että se kuuluu näihin molempiin pääluokkiin että on iso huoli tuolla varsinais suomen suunnalla näistä taajamasusista ja todella tarvitaan hallittua kannan vähentämistä ja itse asiassa ehkä myöskin säädösten muuttamista ja tämä ei mielestäni ole mitenkään luonnon vastainen kannanotto vaan lähtee ihan käytännön tilanteesta

arvoisa puhemies

me voinemme myöskin yliopistoissa tehdä uudistuksia

varmaan helsingin yliopiston vastapainoksi on syytä katsoa länsi suomessa lapissa itä suomessa korkeakoulujen yhteistyötä

se ei tarkoita kampusten lakkauttamista vaan yhteistyötä ja uudistamista sillä tavalla että saadaan myöskin lisää vaikuttavuutta ja taloudellisuutta

minä uskon että kun suomen talous saadaan liikkeelle arvoisa puhemies meidän ongelmamme ovat rakenteellisia sitä täällä ei ymmärretä niin olisi erittäin tärkeätä saada

mutta minusta kreikassa ehkä vähän meilläkin juuri näitä ihmisiä harhautetaan sillä tavalla että annetaan sellaisia lupauksia sellaista liturgiaa joilla julkistalous ajautuu huonompaan tilanteeseen niin kuin kreikassa

ihmiset joutuvat todella vaikeuksiin siellä kun on annettu sellainen kuva ettei näitä uudistuksia pidäkään vain jatkaa vaan voidaan jatkaa tällaisella show ja liturgiamenettelyllä joka johtaa vain kreikan todellisiin vaikeuksiin

emme me saa suomessa sortua tähän kyllä meidän täytyy nähdä se että meidän täytyy saada julkistalous kuntoon jotta me voimme niitten ihmisten asiaa hoitaa jotka ovat julkistaloudesta riippuvaisia

jos se on teidän kärkihankkeenne niin se romuttaa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa

siksi vetoan että tulkaa sdpkin uudistamisen tielle rakentamaan turvaamaan suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa

me emme nyt maaseudun yrittäviä työtätekeviä ihmisiä pilkkaamalla vanhakantaisesti enää rakenna suomea niin kuin teidän puheenvuorossanne oli edustaja harakka

arvoisa herra puhemies

toinen asia on että pääoman niskat ovat todella notkeat ja veron välttäminen ja myös aggressiivinen verosuunnittelu on yleistä maailmalla ja myöskin meillä sitä harrastetaan

ottamatta kantaa tähän aloitteeseen jossa on hyvä tarkoitus haluaisin korostaa sitä että tämä verokeinottelu ja veron välttämisen ja veronkiertämisen estäminen on laajan kansainvälisen yhteistyön kysymys

onneksi tässä nyt on tapahtumassa sekä oecdn vetämänä että euroopan unionin tasolla enemmän ja myöskin tälle työlle pitää toivoa menestystä koska sitä kautta ehkä saadaan vielä enemmän tehoa

todella kotitalousvähennyksen tarkoituksena on edistää työllisyyttä ja helpottaa ihmisten arkea ja myöskin hillitä harmaata taloutta

toinen seikka on että jos me haluamme täsmälleen kohdistaa valtion tukea kerrostaloremontteihin meillä on käytettävissä myöskin korjausavustukset

tässähän varmaan olisi paikallaan tehdä vähän laajempi selvitys siitä mikä olisi tehokkain tapa edistää tasapainoisesti sekä omakotiasumisen että sitten rivi ja kerrostalokotien korjausta

todellakin tämä kokonaisuus valtiontaloutta määrätietoisesti tasapainotetaan rakennetaan yhteiskuntasopimusta tehdään merkittäviä uudistuksia ja samalla tehdään yrittäjyystoimia on erittäin tärkeä kokonaisuus kuten edustaja kalli täällä totesi

tämä kannattaa meidän ymmärtää myöskin edustaja viitaselle tämän erityisesti kohdistan myöskin että tämä kokonaisuus on tärkeä luoda luottamusta suomen talouteen

meillä on brexit äänestys tulossa

te puhuitte edustaja uotila kreikkalaisesta maratonista

nyt näemme että jo vasemmistolainen politiikka myöskin sen nousu johtaa portugalissa espanjassa siihen että ihmisten hyvinvointi rapautuu ja kärsii kun uudistustoimet keskeytetään

suomessakin on se vaara että me lähdemme tälle vasemmiston linjalle joka merkitse suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointipohjan romuttamista

arvoisa herra puhemies

todellakin tämä että rata ja tiehankkeisiin voidaan etsiä ja saada rahoitusta perinteisen budjettirahan ulkopuolelta helpommin on erittäin tärkeää tulevaisuudessa kun meidän on saatava kuitenkin kannattavia liikenneinvestointeja eri puolilla maata liikkeelle ja löydettävä siihen uusia innovatiivisia välineitä

mutta puhemies varsinaisesti haluan kiinnittää huomiota tähän lakiesityksen toiseen osaan siihen että tässä nyt esitys helpottaa yritysten erilaisten tapahtumien järjestäjien ihmisten mahdollisuutta mainostaa tienvarsilla erilaisia tapahtumia siis helpottaen yritysten toimintaa helpottaen kansalaisten arkea

tämähän on nimenomaan tavoite hallituksen normien sujuvoittamishankkeessa josta täällä muuten joka päivä nykyisin hallitus tuo esityksiä joilla tämä hanke etenee

nykyisen lain yleinen kielto tienvarsimainosten ja ilmoitusten asettamiselle on rajoittanut tarpeettomastikin erityisesti harvaan asutun seudun yrittäjien mahdollisuuksia mainostaa tuotteitaan tai palveluitaan